aloitan käännytyksistä

nämä sahojen kuoret ja puru on kieltämättä asia jonka asemasta tässä järjestelmässä nyt koko ajan keskustellaan

tämä työ ei olisi ikinä onnistunutkaan varmaan ilman heidän venymistään mutta ei sitten myöskään ilman kolmannen sektorin ennen kaikkea sprn merkittävää roolia tässä vastaanotossa

se on yksi syy miksi tämä selonteko on tehty koska meillä on huoli siitä miten meidän turvallisuusviranomaisemme miehet ja naiset jaksavat sen työpaineen alla

mutta lähtökohta on se että tällä rahalla mitä nyt lisää on osoitettu me kykenemme tämän vuoden asiat hoitamaan

minusta olisi aivan asiallista sekä suomen että eun kohdistaa erityisiä toimia sekä näiden maiden turvallisuustilanteen parantamiseen että mahdollisesti niihin suunnattaviin resursseihin jotta edellytykset palauttamiselle myöskin paranisivat

aikaisemmin jo suojelupoliisille muun muassa osoitettiin lisätalousarviossa lisää määrärahoja tähän vastaanottoon heidän osaltaan jotta heillä on riittävä resurssi seuloa läpi turvapaikanhakijoiden suurta määrää ja sitä kautta pitää huolta omasta tehtävästään eli sisäisestä turvallisuudesta

ensi syksynä viimeistään viimeistään pitää saada se siantuottajien tuki kun valitettavasti menee tämän eu byrokratian kautta niin pitkään että silloin kun se tulee tilille ei muista mistä se tulikaan

kyllä siis kirjoituspöytätyö voi olla monella tavalla aivan keskeisessä asemassa tämän päivän poliisin ja turvallisuusviranomaisten työssä

edustaja lepän valiokunnan puheenjohtajan kanssa on pidetty hyvää yhteistyötä maitotukiasiassa maksatusaikataulussa ja hyvä että voin tässä kertoa uusimman näkemyksen tästä maksatusaikataulusta joka on kerta kaikkiaan niin että se asia pitää saada parhaalle mahdolliselle tolalle

itse asiassa tänä päivänä kun mietitään poliisikoulutuksen houkuttelevuutta pitäisi kiinnittää tähän huomiota

tähän ajankohtaan ei liity mitään dramatiikkaa mutta he kokivat tehtäväkseen ja sehän heidän roolinsa onkin että he tuovat julki arvion siitä että suomessakin uhka terrorismi iskulle tai väkivaltaisuuksille on jonkin verran kasvanut ja suurimpana syynä on maahanmuuttotilanne

se on se mikä ratkaisee oikeastaan keskipitkällä aikavälillä tätä tilannetta euroopassa miten ulkorajavalvonta ja rekisteröinti onnistuu

ensinnäkin tämä suuri maahanmuutto on nostanut esiin ääriliikkeitä ja ääriliikkeiden keskinäiset sekä heidän ja maahanmuuttajien väliset jännitteet ovat aiheuttaneet jo asioita joita emme olisi halunneet nähdä mutta voivat aiheuttaa jatkossakin

osa tuista menee aina seuraavalle vuodelle

nyt hallitus on toiminut seuraavaksi meidän täytyy käydä mavin kanssa joka ainut vaihe läpi jotta saadaan mahdollisimman sujuvaksi tämä toiminta

sen lisäksi on kasvavaa huolta maahanmuuttajien sisäisestä toimeen tulemisesta koska heillä on eritaustaisia ihmisiä ja meillä on suomessa kuitenkin se tapa että kaikki sijoitetaan samoihin vastaanottokeskuksiin

katsotaas nyt tätä rauhassa

kaikki ne keinot millä me voimme parantaa turvallisuutta vokeissa vokien ympäristössä ja vokien ja niin sanotusti kantasuomalaisten välillä kaikki tehdään

suojelupoliisi kertoi tänään sen että tässä suuressa määrässä turvapaikanhakijoita joukossa on joitakin tunnistettuja henkilöitä joilla tiedetään olevan kytköksiä terrorismiin

meidän täytyy tehdä töitä sen eteen että ne edellytykset ovat olemassa uuden yritystoiminnan ja uusien työpaikkojen kautta ja meidän täytyy tukea niitten uusien työpaikkojen syntymistä

se liittyy siihen että nämä vastaanottokeskukset käydään läpi missä ne ovat millaisia turvajärjestelyjä niissä voidaan tehdä voidaanko käyttää nykyaikaista tekniikkaa ja niin edelleen

minun täytyy sanoa että kun minä olen vieraillut eri paikoissa minä olen nähnyt niin hienoja yrittäjiä ja maatiloja eri puolilla suomea joissa uskotaan tulevaisuuteen

se ei ole helppoa mutta meillä on maaseudulla eri puolilla suomea ihmisiä jotka uskovat ja meidän tehtävämme on pitää ne edellytykset edelleenkin voimassa niin että se positiivisuus siellä elää

mutta se mitä tarkoitin on hieman pidemmin sanottuna se että ensinnäkin obama on viitannut ennen kaikkea saksan ylijäämiin siinä missä hän on puhunut erityyppisestä politiikasta

ei ole mitään syytä miksi tavallisen suomalaisen pitäisi nyt alkaa pelkäämään mutta suojelupoliisi tekee velvollisuutensa ja kohottaa turvallisuusriskiä erittäin matalasta hieman kohonneeksi

siksi me tarvitsemme lukemattoman määrän toimenpiteitä joilla tätä tilannetta hallitaan

mutta se mihin vastasin on siis se että ei voi vain ottaa sieltä sitä julkisen kysynnän tai julkisten menojen kasvattamista

dynaamisessa taloudessa tehdyt uudistukset ovat kaikki edellytys sille että talous kasvaa työllisyys paranee ja tähän haluan että kiinnitetään huomiota laajasti tässä salissa

lopuksi haluaisin todeta sen että hallitus on antanut tänään yksimielisen vastauksensa eduskunnalle ja mikä on hyvä on se että myös oppositiopuolueista laajasti on annettu tuki suomen euroopan unionin jäsenyydelle aktiiviselle toiminnalle ja sitä myötä minusta meillä on yhtenäinen suomen linja tällä hetkellä

arvoisa herra puhemies

nämä ovat löytämässä uusia tuotteita mutta edelleen näitten suurien risteilijöiden rakentaminen on se alus joka kantaa meriteollisuuden tu levaisuuden toivottavasti menestyksekkäisiin hankkeisiin

minä tiedän että hallitus tämän tiedostaa ja tekee varmasti kaikkensa jotta tähän esillä olevaan risteilijäkauppaan saadaan ratkaisu niillä keinoin mitä hallitus voi tehdä

tänään kuitenkin olemme saaneet lukea uutisia stx konsernin huolestuttavasta taloudellisesta tilanteesta maailmalla

haluaisin kysyä ministeriltä

välillä tuntuu siltä että finanssikriisi jättää jalkoihinsa tämän ilmastokriisin

ensinnäkin kuntien veronkorotuksia vai valtion veronkorotuksia mikä tuntuu oppositiolla olevan pääpohdinnan aiheena

minusta tässä on nyt tehty järkeviä ratkaisuja joilla edetään joilla kuntien taloutta vahvistetaan joilla päästään nyt tässä muutama kuukausi eteenpäin ja kun elokuussa hallitus kokoontuu budjettiriiheensä me todellakin olemme paljon viisaampia siitä mikä tämä maailmantaloudellinen tilanne on

tässä tilanteessa jo päätettyjen ja jo annettujen tuloverokevennysten peruuttaminen tuntuisi kovin hankalalta ja vaikealta

itse koen ja lain valmistelussa on lähdetty nimenomaan siitä ajatuksesta että meillä on vesistöjä jotka koostuvat laajoistakin vesialueista ja useista eri vesiosuuskunnista ja ne toimivat kovin eri tavalla kaikista vesistöistä ja kaikista osista ei sellaisia löydy

arvoisa puhemies

todellakin kokoomus ei halua kiristää palkkaverotusta ei köyhän eikä rikkaan vaan haluamme hakea ratkaisua jolla pitkällä aikavälillä palkkaverotusta mieluummin kaikilla lasketaan kuin nostetaan

tämä on tavallaan se yksi elementti tässä tämän päivän sisäisessä devalvaatiossa että me pystymme jäädyttämään yritysten palkkakuluja ja sitä kautta parantamaan näillä ratkaisuilla toivottavasti hyvällä työmarkkinasopimuksella yritysten kilpailukykyä

ja kun kerroin että tämän lain yksi keskeinen osa tai sen peruslähtökohta on nimenomaan kestävä kalakantojen hoito niin kalakantoja ei voi hoitaa vain osassa vesistöä koska kala ei tunne sen osakaskunnan rajaa

minusta se olisi hirvittävän väärä viesti tässä tilanteessa jossa todella toivotaan että tällä kotimaisella ostovoiman lisäämisellä pystytään pitämään suomalaiset pyörät pyörimässä suomalaiset yritykset pystyssä autetaan kaveria pitämään työpaikkansa

mutta herra puhemies jos tästä keskustelusta putsaa tämän verokeskustelun pois vähän niin kuin öljyn norjan taloudesta niin ei tässä suuria erimielisyyksiä ole tänään näkynyt

ymmärrän että tämä asia on sellainen joka herättää keskustelua mutta minun mielestäni jos tunnustetaan se lain peruslähtökohta eli kestävä kalakantojen hoito ja kestävän kalastuksen oh jaus tämä on silloin oikea linjaus

vielä tähän suhteeseen

sdpn vaihtoehtobudjetti on todellakin vastuullinen budjettiehdotus siinä mielessä että se ei enää entisten vuosien malliin lisää menoja holtittomasti vaan on paljon vastuullisempi

mitä tulee sitten ely keskusten valtaan niin minusta jollakin sen vallan pitää olla tähän äskeiseen puheenvuoroon viitaten ja ely keskus on se viranomainen

on todella ilo ollut lukea ja kuunnella teitä täällä siitä että te olette valinneet näitä samoja kohteita kuin hallitus omille toimilleenkin tehdessään omaa elvyttävää politiikkaansa

me olemme tällä hetkellä uudistamassa ely keskusten kalaviranomaistoimintoja ja siitäkin huolimatta että ely keskuksella on julkisen hallinnon säästöpaineet niin katsotaan sitä siitä näkökulmasta että se pystyy parhaalla mahdollisella tavalla toimimaan

mutta minusta on aivan päivänselvää että ely keskus ei voi toimia ilman että sillä on jatkuva ja hyvä keskusteluyhteys ja yhteistyömuodot vesialueiden ja osakaskuntien kanssa joilla paikallisten lisäksi on kuitenkin se paras tieto siitä niin kuin täälläkin todettiin mikä se kalakantojen tila on

jos katsotaan tarpeeksi pitkälle niin meillä on puhdas ilma puhdas vesi puhdas maaperä meillä on paras teknologia tehdä puhdasta ruokaa hyödyntää meidän upeita luonnonvaroja

tämä laki nimenomaan pyrkii siihen että katsotaan vesistökohtaisesti ja viranomaisten vesien omistajien kalastajien ja ammattikalastajien välisenä hyvänä yhteistyönä näitä asioita

arvoisa rouva puhemies

me joudumme leikkaamaan budjetistamme ja sinänsä määrärahat ovat piukalla ja markkinat ovat vaikeassa tilanteessa sekä ruokapuolella että luonnonvarapuolella mutta meillä on silti kaikki edellytykset tehdä näitä tuotteita ja viedä niitä maailmalle

parhaisiin tuloksiin on elinkeinopolitiikassa päästy isommissa kokonaisuuksissa kaupunkiseutujen yhteisissä elinkeinoyhtiöissä tämä kannattaisi muistaa

nyt sitten ensi vaiheessa ennen kuin lupaan mitään päivämäärää milloin asetus voisi olla täällä olisi erinomaisen tärkeää että valiokunnissa tehdään huolellista työtä ja evästetään jo tässä vaiheessa sitä mitä asetuksessa pitäisi ottaa huomioon

tähän hankkeeseen ja prosessiin lähdettiin sen tähden että talossa koettiin hyvin voimakkaasti että hallinnossamme on paljon parantamisen varaa paljon epäselvyyksiä esimerkiksi henkilöstöjohtamisen puolella ja erityisesti talon sisäisissä prosesseissa

se mikä tilanne on elokuussa näyttää suunnan sille millaisia ovat veroratkaisut valtion osalta kuntien osalta tulevalle vuodelle tuleville vuosille

me pyrimme tuomaan sen mahdollisimman nopealla aikataululla ja asetuksessa nimenomaan mennään asioihin tarkemmin esimerkiksi voidaan katsoa näitä uhanalaisia kalalajeja niiden alamittoja ja määritellä tarkemmin sitä miten vesistökohtaisesti me voimme suojella kalakantojamme

me voisimme tehdä todella paljon kotimaisten elintarvikkeiden käytössä muun muassa sillä että julkisissa hankinnoissa jokainen meistä kuntapäättäjinä ja kuntayhtymissä ja niin edelleen vaikuttaisi siihen että ostetaan kotimaista ruokaa

arvoisa puhemies

hanke on edennyt eteenpäin nyt siihen pisteeseen että säädösesityksiä on annettu puhemiesneuvostosta muulle eduskunnalle käsiteltäväksi ja tässä vaiheessa halusin kuitenkin käyttää tämän puheenvuoron

niiden täällä jotka sanovat että irlantia ei ole laitettu tiukille kannattaisi tutustua vielä hieman tarkemmin tähän kokonaisuuteen

tällä hetkellä on vaihe jossa kunnissa ja seuduilla haetaan parhaita ratkaisuja kunkin seudun tarpeista siihen mikä on kullekin seudulle paras ratkaisu

siis tulevaisuutta on ja kun maailmalla tarvitaan ruokaa väkimäärä kasvaa puhtaasta peltomaasta puhtaasta ympäristöstä on huutava pula niin kyllä meillä on tulevaisuutta ja siitä pitää kertoa meidän tiloille

arvoisa herra puhe mies

ensin tähän luonnonvaraministeriökysymykseen voisin todeta sen että kukaan ei ole lähtenyt hallituksesta vielä mihinkään eli minun mielestäni ei kannata tästä asiasta tässä vaiheessa keskustella

tämä hanke on saanut paljon kritiikkiä osakseen mutta olisi tärkeä huomata se että paljon hyödyllisiä uudistuksia on jo hallinnon kehittämisen tiimoilta saatu aikaan

tähän pahimpaan liittyy ikäviä asioita edustaja hemmilän mainitsemat eteläisen suomen varmaan muuallakin on samantyyppistä satovahingot viljapuolella

voimme joissakin vesistöissä todeta että luonnonkala luonnon järvitaimen on täysin rauhoitettu sitä ei kalasteta mutta istukaskalaa saa kalastaa tiettyjen alamittojen mukaan tietenkin mikä säilyttää sen motivaation myöskin kalojen istutukselle ja kalakantojen hoidolle paikallisesti

mutta tähän kysymykseen maidontuotannon ja tuottajien tappioiden kompensoimisesta joka on erittäin merkittävä kysymys tuhansille suomalaisille tiloille ja siihen liittyviin kompensaatiopäätöksiin

ei johdu meidän viljelijöistä tämä ahdinko tai maidontuottajista vaan se johtuu euroopan unionin ja venäjän idän ja lännen välisestä kauppasodasta jossa kärsijänä on suomalainen tuottaja maidontuottaja

mielestäni valtiovarainministeri katainen juuri totesi että suomi ajaa vakausmaksua sekä transaktioveroa

tämä kertoo siitä hyvästä kehityksestä joka on saatu aikaan muun muassa sillä vakaudella jota on saavutettu sillä että teimme ikävän kreikka päätöksen

on totta että ministeriömme esitti heti tuoreeltaan kun nämä pakotteet astuivat voimaan että nopea hyvä keino olisi näiden leik kausten peruminen mutta budjettineuvottelu jen yhteydessä yhdessä valtiovarainministeriön kanssa löysimme nopeamman reagointitavan ja se on se että pystyttiin liikkumaan lisätalousarvion kautta

kalastusmaksusta

nämä ovat esimerkkejä siitä että suomi on tiukasti kiinni siinä että tulevaisuuden ehdot sääntely ovat tiukempia ja sitä kautta tämän tyyppiset ongelmat eivät pääse toistumaan

oletteko te todella nyt valmiit jos te äänestätte täällä huomenna tätä vakautuspakettia tätä lainatakausta vastaan luovuttamaan ja hylkäämään tämän vakaan kasvun johon suomi nyt on pääsemässä

meillä siis paljon kasautuu tähän ja meidän pitää tehdä töitä kotimaassa ja niitä teemme parhaamme mukaan ja sen lisäksi meidän täytyy toimia euroopan unionin tasolla

herra puhemies

jokaisella hallituspuolueella on varmasti omia kynnyskysymyksiä ja lähtökohtia luulen että minunkin edustamallani kansanliikkeellä oli joitakin mutta kun yhdessä pitää päättää niin johonkin ne päätökset sitten perustuvat

mitä tulee pankkien vastuuseen mielestäni se mitä nyt pystyttiin saavuttamaan oli se että pankit ovat sitoutuneet ennen kaikkea saksalaiset ja ranskalaiset pankit pysymään kreikassa

eli siis eduskunnan kansliassa on toteutettu mittava hallinnon kehittämishanke ja tämä hanke on herättänyt osaltaan paljon kritiikkiä mutta on tehty siis paljon hyödyllistä ja näkemykseni mukaan ehdottomasti oikean suuntaista työtä

te olette rohkeita poikia ja tyttöjä